arvoisa puhemies

puhe on vaikuttavaa koska kollegat reagoivat

nyt tämä lähtee valtiovarainvaliokuntaan kuunnellaan asiantuntijoita

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen tavoite toteutuu

te peittelette tällä sitä että nyt myönnetään pankkitukea ei tässä eurosta päätetä

edustaja jaskari kun te kannatatte sitä euroa ja euta niin miksi kokoomus ei vaadi ja toteuta sitä että eu noudattaa omia sääntöjään

no mikä on tämä ervv vakausväline

kyllä se vaihtoehtobudjetti sieltä rakentuu mutta ei se nyt voi rakentua siinä samassa ajassa kun valtiovarainministeri puhuu ja täällä otetaan vastaan puolessa tunnissa ei edes rkpssä

suomen erityisolosuhteet saavat ymmärtämystä puheissa mutta käytännössä maatalouden niin sanottujen torjuntavoittojen katkeamaton sarja on jo katkaissut monen maanviljelijän selkärangan ja toimeentulon

jos espoo ja vantaa yhdistyvät kaikki pelastetaan ja jos neljän vuoden päästä siitä kauniainen tulee mukaan niin se laukaisee jälleen tämän kaikille

arvoisa puhemies

sen takia että se on maastrichtin sopimuksen no bail out ei tukipaketteja lainsäädännön vastainen

me emme vastusta että espanjalaiset ja saksalaiset ja ranskalaiset joilla on riskit maksavat pankkitukea espanjalle mutta suomi ei maksa

sen takia se luotiin sinne luxemburgin herttuakuntaan kuten edustaja mustajärvi sanoi että tällä tavalla kierrettiin tämä laittomuus

kuinka se on mahdollista

ilman että te puututte tähän ongelmaan te ette pysty tekemään mitään kuntarakenneuudistusta

minä luulin että kokoomus on markkinatalouspuolue mutta se sosialisoi riskit veronmaksajien maksettavaksi

onko teistä tullut eurososialistinen puolue

tämä tuntuu minusta aivan käsittämättömältä

se on sen takia väliaikainen että on tarkoitus luoda myöhemmin euroopan vakausmekanismi ja siinä yhteydessä tehdään sopimusmuutokset että ne eivät enää ole tämän maastrichtin sopimuksen vastaisia

mikä siinä välikysymyksessä on se fakta joka siinä on väärin

on tämä kyllä hämmästyttävää

sitten vasemmalla laidalla ennen vastustettiin tukipaketteja nyt kannatetaan niitä

eivät ole paikalla

viimeksi kun täällä oli tukipaketteja imfllä oli selkeä rooli pääministeri katainen puhuimme siitä nyt imfllä on hyvin pieni rooli

ja tässä tapahtuu se massiivinen vallansiirto kansan valitsemilta edustajilta kasvottomille byrokraateille hieman samaan tyyliin kuin euroopan komissio

arvoisa herra puhemies

mutta kun tästä natosta niin hirveästi kiihkoillaan niin mitähän ne suomalaiset sotilaat siellä afganistanissa tekevät ja kenenkä porukoissa ne ovat

pyrsselissä oli toinenkin asia käsittelyssä irlannin kansan kertaalleen hylkäämä lissabonin sopimus

perussuomalaiset eivät lukeudu heihin

suomen osuus suurvalta britannian jäsenmaksuhelpotuksesta on jokasyksyinen häpeäpilkku budjettikirjassa

irlanti äänesti ei mutta eu demokratiassa kyllä merkitsee kyllä ja ei merkitsee sitä että kohta äänestetään uudestaan ilmeisesti niin kauan että vastaus on kyllä

ja sitten tanska ruotsi islanti norja pistittekö lakin kiertämään montako lanttia tuli eivät ole mukana

euroopassa on kyllä europarlamentti joka sitten käsittelee mutta vain komission tekemiä esityksiä

kysyn teiltä arvoisa pääministeri

ja sitten iso britannia oliko se edustaja thors tietenkin cameron kannattaa että eu hoitaa itse koska iso britannia ei maksa mitään

ei ollut huono

tämän tiedonannon pääteema on se tuetaanko espanjalaisia pankkeja suomalaisten veronmaksajien varoin vai eikö tueta ja perussuomalaisten mielestä ei pidä tukea

arvoisa puhemies

ympäristönsuojelussa eulla on järkevä rooli mutta suuren rahan vastustus tällä sektorilla on ollut niin suurta että tulokset ovat toistaiseksi olleet laihoja

ja miten suomi voi jatkossa selvitä

se voi selvitä vain siten että pidämme huolen siitä että maamme pysyy kolmen an luottoluokituksessa että valtionvelka ei pääse repeämään että budjettialijäämä ei repeä

olen kerta kaikkiaan sanonut moneen kertaan että teetetään selvitys

tässä tuli tunnustus kelpaako se

arvoisa puhemies

ei se ollut huono mutta kas kun suurimmat maat ranska ja saksa itse eivät noudattaneet tätä sopimusta

ja sitten arvoisa puhemies euron menestystarina

perussuomalaisten mielestä hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä että se tässä selonteossa selvästi on dokumentoinut oman linjansa

täytyy sanoa että on tämä aivan uskomatonta orwellilaista uuskieltä

jos eivät maat pärjää eurossa tällä korkotasolla tällä valuuttakurssilla niin edustaja viitanen ne tekevät niin kuin kreikka on tehnyt

arvoisa herra puhemies

uskon että vaalien tulos on eu intoilijoille ikävä yllätys

arvoisa herra puhemies

tyly tosiasia on että äänestetään pilkulleen ja sanalleen samasta sopimuksesta uudestaan

arvoisa puhemies

nyt kun kokoomus palasi ministeriaitioon niin kysyin täällä kun olette entinen puolustusministeri häkämies

sen luulisi olevan kansanvallan pilkkaa euroopan laajuisesti

hyvät ystävät en minä halua pahaa kreikkalaisille espanjalaisille italialaisille mutta tässä talous unionissa jonka korkotaso ja valuutan arvo määräytyvät pääasiassa sen mukaan mikä saksalle ja ranskalle on sopivaa nämä maat eivät pärjää

onko tämä laillista eun oman lain mukaan irlannin lain mukaan

olisiko suomen lain mukaan moraalista ja lainmukaista että äänestettäisiin aivan samalla tavalla heti uudestaan samasta asiasta

teidän aikaanne tuli sellainen mietintö että reaaliraha turvataan jopa korotetaan ja prikaatikenraali nepponen oikein erityisesti sitä vahti

mutta arvoisa puhemies entäs te valtiovarainministeri katainen

arvoisa pääministeri arvostaisin kovasti ja uskon että kansanedustajat ja suomen kansa arvostaisivat jos kansanedustajat saisivat käydä tästä asiasta keskustelun suuressa salissa eikä olisi pelkästään kirjallista menettelyä joka sekin on tietysti parempi kuin se että vain suuri valiokunta voi tästä saada tietoa

tälläkin hetkellä kreikka velkaantuu koko ajan lisää koko ajan lisää

haluan kysyä hallitukselta aiotteko pitää rikkomatta tämän viiden vuoden suojan jokaiselle johtavallekin viranhaltijalle

esimerkiksi sellaisessa tapauksessa jos kauniainen tulisi vaikkapa järkiinsä ja liittyisi vapaaehtoisesti espooseen koska reikäleipäkunnista on muutenkin päästy eroon merkitseekö se todella sitä kun te haette säästöjä että joka ikisen isopalkkaisen herran homma pelastetaan viideksi vuodeksi

lupaus on nyt annettu hallitus on luvannut me emme ole tässä mukana

maksajia on hyvin vähän

lukekaa vaikka huulilta

kaikki nämä lainat mitä nyt otetaan tavallaan joudutaan ottamaan niitten takauspiikkiin joilla on tämä kolmen an luottoluokitus eli saksa suomi itävalta hollanti tämäntapaiset maat

sitten arvoisa vasemmisto ei saanut kokoomus aikaan ei kepu saanut aikaan varallisuusveron poistoa siihen tarvittiin sosialidemokraatti

hyvänen aika sentään sosialidemokraattien johdolla saatiin tämäkin suurituloisten verohelpotus aikaiseksi

ja ranskan luottoluokitus on vaikeuksissa italian luottoluokitus putosi

arvoisa herra puhemies

niin kauan lama oli jotenkin helppo sysätä ulkoiseksi kuin siitä pystyttiin syyttämään amerikkalaisia subprime juppeja tai islantilaisia turskan tuoksuisia pörssipelureita mutta kun tämä on tullut osaksi eurooppaa ja osaksi kotimaata niin tämä selitys ei enää kelpaa

tämä tässä on se ongelma

enkä minä riemuitse näistä vaikeuksista ei

toinen seikka on se että julkista sektoria joka työllistää ihmisiä valtiolla ja kunnissa ei päästetä nyt luisuun vaan pidetään ihmiset töissä

mutta minun mielestäni ei ole oikein että jos otat riskin niin veronmaksaja maksaa ja me olemme luoneet tällaisen järjestelmän eurooppaan meillä ei kohta ole eurooppalaista pankkisektoria toiminnassa

ja kuten edustaja eero lehti sanoi täällä aikaisemmin meidän on pidettävä huolta siitä että meidän yrityksemme saavat pääomaa ja siinä on tasan kaksi asiaa että jos eivät pankit myönnä niin sitten niillä pitäisi olla omaa pääomaa osakkeitten kautta saada ja meillä pitäisi olla nämä molemmat instrumentit käytössä

herra puhemies

jo se pätevöittää minut lausumaan arto satosen jälkeen kun meillä on kesämökki samassa kunnassa jota satonen johtaa poliittiselta puolelta

täällä on the wall street journal olette kielitaitoinen mies otan siitä yhden kappaleen